olen aina kuntaministereiltä kysynyt kun he ovat tuossa vaihtuneet ministeriaitiossa että onkos lex karkkila pöytälaatikossa

ei ihme että keskustelu syntyi

yksi mikä edunvalvontamielessä on mielenkiintoista on se onko perusteena maantieteellinen pinta ala vai edunvalvonnallinen pyrkimys

tämä mahdollistaisi sen että vastuu ja tietojenhankkimisvelvoitteet voidaan kohdistaa täällä suomen rajojen sisäpuolella olevaan osakkeita omistavaan yhtiöön

kotiutuneet

he ovat kotiutuneet toki omaan somaliyhteisöönsä mutta eivät ehkä niin kotoutuneet suomalaiseen yhteiskuntaan ja siinä on se valtavan suuri ero ja samalla haaste

elikkä toisin sanoen paljon vaalittavaa on

sitä kannattaa

minä toivoisin tulevaisuudessa että talonmiesjärjestelmä palaisi sellaisiin komplekseihin joissa se on sinänsä järkevä ratkaisu

rajoitetusti verovelvollisille osinkoja maksettaessa pitää voida saada tosiasiallinen selvitys saajasta ja asuinpaikasta mikäli lain edellyttämästä lähdeveroprosentista halutaan poiketa

rantakangas puhui täällä että toteuttamiskelpoiset hankkeet pitää toteuttaa

nyt arvoisa puhemies kun tämä kuntajakolakityöryhmän ehdotus on täällä hallituksen esityksenä tarkastelussa niin on syytä kysyä että missäs se on se lex karkkila pienillä kirjoitettuna se karkkila tässä yhteydessä

pääsevät järjestelmään sisälle ja siinä voidaan saada sellaista tietoa joka on yhteiskunnan kokonaisedun vastaista

eero paloheimo tuolta tuusulasta niin me kokoonnuimme täällä b päässä yhteen kabinettiin ja mietimme mitä me rupeamme isona tekemään

toteuttamiskelpoinen hanke on myöskin se että ei kaikkea kaivata ei kaikkea hukuteta ja siitä on tässä kysymys

minua pikkuisen hävettää että minä en nyt tähän hätään keksi yhtään lisäargumenttia tupakointia vastaan siihen nähden mitä ed

sitten vielä arvoisa puhemies yksi asia ja se on se että esimerkiksi oulussa näkyy hyvin selvästi se että nyt halutaan lisää kerroksia keskikaupungin taloihin kerrostaloihin ja siinä suhteessa se mitä äsken sanoin on vielä tärkeämmästä merkityksestä

tiusanen kahdessa puheenvuorossaan äsken luetteli

minä vaan ryhdyn tässä tämmöiseksi ennustajaukkeliksi nyt

nimittäin olisi ollut oiva mahdollisuus laittaa se omaksi luvukseen tähän välineeksi käytettäväksi sellaisessa tilanteessa jossa jokin kunta tässä vaikeassa taloudellisessa ajassa on ajautumassa niin sanotusti selvitystilaan

kun olen seurannut tuota oulun kaupungin työttömyyden kehittymisen tilannetta ja sitä mitenkä tuhannet putoavat kelkasta pois niin epäilen hyvinkin että tämä hallitus joutuu vielä toimikautensa aikana palaamaan tähän asiaan ja ottamaan vielä paljon tehokkaammat konstit käyttöön kuntouttavassa työtoiminnassa

yksityisille kaatopaikoille jätevero

tosin kukaan teistä silloin ei kuulemma muistanut ymmärtänyt mitä se merkitsee mutta se on ollut siellä jo tämän ajan

ja niin me ryhdyimme toimenpiteisiin ja sitten me teimme kirjankin siitä jossa siis yhtenä osana oli juuri täsmälleen se asia joka tässä aloitteessa on

jos kerran ulkomaalaisille vuokratyöntekijöiden työnantajille on rohkaistuttu säätämään velvollisuus antaa vuosi ilmoitus tekijöistään niin miksei etävälittäjille voitaisi säätää vastaavaa velvollisuutta

konkurssiinhan kunta ei voi ajautua

tämä on mielenkiintoinen asia ja tämä on seurattava asia sillä nuoret ladyt tekevät sätkää kiertävät sätkää tuossakin kampin aukiolla oikein joukolla

arvoisa puhemies

kyllä kun mankala periaatteella hoidetaan nämä verotusasiat niin kylläpä on tukemassa

kiinnitän huomiota vain yhteen ainoaan menomomenttiin ja se koskee elintarviketurvallisuusviraston toimintamenoihin tulevaa lisäystä

eero paloheimolle kuin juuri puhuvallekin tämä tässä hyvin kiteytetyssä lakialoitteessa oleva asia esille oli se että kumpikin oli omassa persoonakohtaisessa elämässään joutunut elämään yksityisen kaatopaikan vieressä

tämä on nopeaa politiikkaa mutta se pitää kuitata jollakin rahavirtojen ohjailulla ja ympäristöverot ovat todella hyvä konsti tämän hoitamiseen

olisi koko yhteiskunnan kokonaisedun vastaista olla ja tekee olut ja tämä ollut jättää kertomatta näistä toimista joita harmaan talouden torjunta vaatii sen lisäksi mitä on hallituksen aikana jo aikaansaatu

tässä taloudellisessa tilanteessa on erinomaisen mielenkiintoista tieteellisesti katsoa vähentääkö sätkäveron korotus sätkän polttoa ja onko ylipäätään tällaisessa huonontuvan talouden tilanteessa tämän laatuisilla veroilla sellaista terveyspoliittista vaikutusta minkä me kaikki haluaisimme niillä olevan

ja mielenkiintoista on se että sitä varten oli aikaisemmissa hallitusneuvotteluissa ja viime hallitusneuvotteluissa kaksi vuotta sitten valmiit listat siitä mitä voidaan tehdä

siinähän on kysymys siitä että pieniä määriä teurastavien teurastamoiden lihantarkastustehtävät siirtyisivät suunnitelman mukaisesti tämän vuoden syyskuun alusta lukien kunnilta elintarviketurvallisuusvirastolle

on reilua todeta että epäreilut toimijat rapauttavat demokratiaa ja tuhoavat länsimaisen yhteiskunnan perustana olevaa rehellistä yrittäjyyttä

oulussa meillä tämmöinen kaatopaikka on siellä pateniemessä joka on todellinen ongelma tällä hetkellä oulun kaupungille nimittäin tämä stora enson entinen yksityinen kaatopaikka

nyt tietysti on sillä tavalla että olisi ollut näppärä tehdä tähän sellainen tilapäisjärjestelyluku jossa olisi annettu välineet tuota tilannetta varten

arvoisa puhemies

näyttöjä on siitä että yhteiskunnan perusrakenteet lopulta murtuvat ympäristö pilaantuu ja myrkyttyy sekä biodiversiteetti köyhtyy

nimittäin luojan kiitos jos näin sallitaan sanoa tämä ensimmäinen askel näitten apurahatutkijoitten kohdalla otettiin ja saatiin säätiöt mukaan tähän järjestelmään

tätä asiaa on käsitelty täällä salissa jo asianomaisen lainmuutoksen yhteydessä

te ette luetellut yhtään ainutta parannusta ette pienintäkään vaan jollakin tavalla sanoitte että yritetään turvata jotakin

sitä ei tarvitsisi edes erikseen tänne eduskuntaan tuoda ja siinä olisi ollut se mahdollisuus joka nyt tässä hallituksen esityksessä on elikkä eräänlainen enklaavimalli

se ajautui sitten erään kaupan yhteydessä oulun kaupungin piikkiin ja siellä sitten joku teetätti tutkimuksia siitä mitenkähän näitä ongelmajätteitä saattaisi myöskin olla siellä kaatopaikkamateriaalin joukossa ja se oli tarkoitushakuisesti tehty tutkimus joka sittemmin paljastui täydelliseksi bluffiksi ja tällä hetkellä se on miljoonien rasite oulun kaupungille

totean uudestaan sen että pidän tätä hyvänä askeleena eteenpäin näin se menee

siinä mietintö valmistui maa ja metsätalousvaliokunnasta ja kannoimme aivan erityisesti huolta siitä samasta asiasta mistä valtiovarainvaliokuntakin kantaa huolta nimittäin siitä että kun tämmöinen järjestely tehdään siinä helposti käy sillä tavalla että kun on tarkoitus kohtuullistaa pienten teuraseläinten lihojen tarkastusmaksuja niin siinä käykin justiin päinvastoin että ne nousevat elikkä valtion kannalta siinä käy takaperoisesti ja väärin päin

mutta se neljän kuukauden raja myöskin pitäisi pystyä jollakin tavalla murtamaan sillä talousaika on nyt semmoinen että sillä alle neljä kuukautta on erittäin suuri merkitys

ensin me halusimme enklaavista pois ja nyt ne enklaavit ovat kuntaenklaaveja jotka hyväksytään elikkä kuntaliitokset ilman yhteistä rajaa

porvarihallituksenkin pitäisi olla edistyksellinen jossakin tämä on pelkkää taantumista todella

mainitsen muutaman asian

syntynyt vaje katetaan nyt budjetin tasapainotuksessa vain

siis aika on muuttunut huonommaksi siitä kun saimme tämän merkittävän historiallisen

se tarkoittaa sitä että tietyt tahot tarjoavat kutsuvat kahville ja ovat ne rahat keränneet eivätkä ne rahat näy yhtään missään

sehän tarkoittaa käytännössä sitä että jos tuo sairaus ja virus laajenee saa sijaa niin silloin lontoosta käsin määritellään se minkälaisia palveluja jossakin erityisessä pisteessä suomessa on ja ei sillä tavalla voi ajatella

arvoisa puhemies

elikkä siis toisin sanoen tällaisella enklaavimallilla tilapäisjärjestelyllä olisi hoidettu hallinnolliset asiat ja kaikki muutkin murheet ja myöskin taloudelliset asiat ja kanavoinnit jnp

no niin nyt työ myös keskusteluun pätee nyt ryhdytä yksityiskohtaiseen käsittelyyn mutta eduskunta hyväksyy lakiehdotusten sisällön vietin mukaisen muutoksen aikaiseksi

heinäluoma juuri käytti niin eihän siinä voi todeta muuta kuin että silloin kun lähtökohtaiset premissitiedot ovat sinänsä oikeat niin niitä latelemalla peräkkäin syntyy tämän laatuinen johtopäätös niin että loogisuudessaan ihan ok

arvoisa puhemies

toinen asia joka on tullut kolmettoistako vaalit tässä on takana vai mitä niissä keskusteluissa esille on että ai sinulla on tuommoinen asuntovaunu nykyisin

samat sanat toisessa järjestyksessä

arvoisa puhemies

tämä esimerkki kuvaa sen että tässä on kyse paljon laajemmasta ongelmasta yhteiskunnallisesta ongelmasta terveysongelmasta tässä on kyse vaikka mistä ongelmasta ja tässä on kyse kulttuuriongelmasta ja myöskin sellaisesta ongelmasta jonka ed

ja mikä tärkeintä se emokunta ottaa lainat niin että se ongelma on poistunut kokonaan koska todennäköisesti sen kunnan joka valittaisiin emokunnaksi asiat olisivat siinä määrin hyvässä jamassa että homma voitaisiin hoitaa

toinen ihan vastaavanlainen on tämä ideapark hömpötys

no ei se minun ole minä sain sen kaverilta ja sillä hoidetaan nämä hommat ja sitten sen jälkeen se auto menee myyntiin

arvoisa puhemies

sehän tarkoittaa sitä että joku tilapäinen päähänpisto saa yhden tämmöisen toiminnallisen keskuksen aikaan ja sen jälkeen tornitaloja ympärille niin että ollaan kompaktissa yhteydessä ja kaikki muu alue ympärillä kuolee

säilyttämällä nykyinen rakenne täydellisesti nykyisenlaisena ja tekemällä vaan yliopistojen ja akatemian kanssa keskinäisiä sopimuksia niin kuin tehdään tilaustutkimussopimuksia

perkiö hyvässä esittelypuheenvuorossaan toi esille elikkä siitä että tämä on kilpailuoikeudellisesti ihan päin seiniä oleva asia

arvoisa puhemies

tämä jos jokin asia on oppositiolle harvinaisen helppo nakki

sitten kolmas asia joka on kaikkein merkittävin porsaanreikä on se että julkaistaan vaalilehti ja vaalilehden tai kuka tuo taas paine on ollut painavalla painava firma antaa sen painatuslaskun tarjoushintaan ja tosiasiassa saa sen rahan sitten muualta niin että se ei sitten olekaan mikään sponsorointi sen firman puolelta

äskeinen kyselytunnin kysymysten ja lukemattomien vastausten sarja yhdestä ainoasta kysymyksestä vaalitukiin kytkeytyvä kansalaisten luottamus ja sen palauttaminen

sitten tuli sellainen ah alas elämys että mitäs jos tässä käytettäisiinkin palvelusetelijärjestelmää siis minimoitaisiin tukeen oikeuttavien pienteurastamoitten ja toimijoitten byrokratia tässä asiassa

rajamäki sanoi huitaisuun vai mikä se nyt oli päädyttiin

omalla alueellaan aidatulla alueella ihan mitä tahansa kaataa maalia ky vitosta maahan tehdä ihan mitä tahansa ja toinen vieressä kunnallinen kaatopaikka jossa on kontrollöörit joka ikinen päivä kyttäämässä mitä siellä tehdään ja aivan oikein kyttäämässä mitä siellä tehdään

jo lähetekeskustelun aikana totesin että annan hallitukselle erinomaisen hyvän tunnustuksen siitä että kun piti siinä tilanteessa missä elettiin alkuvuodesta välittömästi reagoida lähettää signaali kuntiin tavalla josta on kokemuksia niin kuin valiokunnan arvoisa puheenjohtaja totesi molempiin suuntiin niin tämä kortti käytettiin välittömästi hyväksi

oikeusministerimme suuria oivalluksia oli antaa tämä vaalitukivalvonta asia vtvlle sitä asiaa yhtään sen enempää miettimättä

pitää muistaa että valtiovarainministeri oli vielä tasan kaksi vuotta sitten ihan toista mieltä siitä onko finanssikriisiä tänne meille tulossa ollenkaan

se tuntui olevan sopiva instituutio jossa on paljonlaisesti moneen muuhun virastoon nähden henkilökuntaa niin että sinne mahtuu tämmöinenkin asia

hän todisti meille budjetin käsittelyn yhteydessä että eipä nyt sellaista ongelmaa meillä ole kyllä muualla on ja lehman brothers ja muut asiat ovat toteutuneet mutta ei meillä

mutta nyt jälleen arvoisa puhemies on käynyt sillä tavalla että joko tämä mietinnön osa on jäänyt kokonaan lukematta taikka se on arvioitu huonoksi koska siitä ei ole häivähdystäkään valtiovarainvaliokunnan mietinnössä

perkiö olisi tätä meidän keskinäistä epäpyhää allianssiamme vahvistanut sillä tavalla että olisi kerännyt kokoomuksen koko eduskuntaryhmän nimet tämän lakialoitteensa alle

elikkä investointipankki lehman brothers joka teki konkurssin yhdysvalloissa oli kreikan läheinen yhteistyökumppani elikkä lähti mukaan johdannaisoperaatioihin ja tällä tavalla muodostui niin kuin amerikkalaiset sanovat toxic assets elikkä myrkyllisiä asiakirjoja asiapapereita joita sitten on käytetty niin sanotusti väärin

tässäpä nyt kävi sillä tavalla että tämä on vastauspuheenvuorokooste johtuen tästä keskustelun luonteesta

missään nimessä sitä perustehtävää jota vtv tekee ei pidä vaikeuttaa puhumattakaan sen intensiteettiä vähentää tällä vaalitukivalvonta asialla joka sinänsä on äärimmäisen tärkeä niin kuin olemme havainneet

tiusaselle

hän totesi äskeisessä puheenvuorossaan että temmissä on erityinen virkamies yksi ainoa joka keskittyy tähän ja jyrkällä asenteella tekemään hankaluutta työllistämisasioissa

sitten arvoisa puhemies yksi toinen näkökohta joka ei valitettavasti ole yhtä suuri menestystarina pienten menestystarinoitten joukossa

ensiksi valtioneuvosto päättää talousvyöhykeluvasta ja sen jälkeen sitten länsi suomen ympäristölupavirasto vesilain mukaisessa järjestyksessä antaa ympäristöluvan jos antaa

kuitenkin täällä todetaan näin

kansanedustajaehdokkailla on hyvä mielikuvitus ja se tuottaa nopeassa ajassa paljon huonoja oivalluksia jotka johtavat siihen että hallituskin nitisee luottamuksen kurimuksessa

se on tämä tuloveroalennus se ja sen elvyttävä vaikutus

samalla on myös huolehdittava siitä että pienteurastamoille aiheutuvat kustannukset pysyvät tavoitteen mukaisesti kohtuullisina eivätkä nouse aiempaan tarkastuskäytäntöön verrattuna

muutama kommentti

elikkä toisin sanoen se tarkoittaa sitä että valtioneuvosto joutuu ottamaan aika tavalla reippaasti kantaa näihin ympäristönäkökohtiin siis asiallisesti

hän on viimeksi eilen vakuuttanut että hän kääntää viimeisenkin kiven että nämä vauriot jotka seuraavat tästä eu päätöksestä ryhmäpoikkeusasetuksen soveltamisesta minimoidaan ja siinä ollaan hyvin pitkällä

tähän juuri kehittelimme tämän ratkaisumallin jolloinka kun sellainen nyt oli aivan uutena tarjolla olisi tietysti ollut yleishygienisistä syistä tässähän on hygienia alasta kysymys empaattista sympaattista ja rakentavahenkistä edes kommentoida maa ja metsätalousvaliokunnan yksimielistä ehdotusta

kertokaa vastauspuheenvuorossanne minulle mistä se on pois koska mitä todennäköisimmin tässä on kysymys nollasummapelistä

ihan varmasti vilpittömästi ekp lähti myöntämään oman rahaliittonsa alueen pankeille luottoja kunhan vain sai vakuuksia näitä halpakorkoisia lainoja vastaan

on aika persoonallista jos ei ota sisäisesti kantaa silloin kun harkitsee sitä mikä on talousvyöhykkeen käyttölupaa ei sisään ja raja käyttölupasisältö

siinä heti alussa viitataan siihen että tarkastusvaliokunnasta on viestejä sinkoillut ja niihin viesteihin sitten vastataan ja näin juuri pitää olla

sitten se on tarkentunut ees sun takaisin

toinen kommentti

toisekseen arvoisa puhemies ministeri mauri pekkarinen on taitava kerta kaikkiaan

sitten kun huomautettiin että se pitää nyt varmaan kompensoida jollakin tavalla koska muutenhan se merkitsee vaan että velkaa joudutaan ottamaan vastaavasti lisää niin hän siihen heitti että se hoidetaan energiaverotusta korottamalla siis yleisluontoisesti näin minä sen muistan täsmälleen tapahtuneen